tulisiko jatkossa harkita koko määrärahan siirtoa opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle jotta tutkimusrahoituksen kokonaisuus ei olisi hajallaan niin monessa paikassa

vaikka sosiaali ja terveysministeriön hallinnonala joutuukin säästämään eniten niin on syytä kuitenkin muistuttaa siitä että historiallinen sote on tuotu eduskunnan käsiteltäväksi ja siten ennen pitkää pystymme rakenteita uudistamalla siirtämään sosiaali ja terveydenhuollon painopistettä korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisyyn

lisärahoituksesta on osoitettu varoja sosiaalihuoltolain uudistukseen oppilas ja opiskelijahuollon kehittämiseen omaishoidon tukipalveluiden kehittämiseen ja lastensuojelun kehittämiseen kaikki erinomaisia kohteita

arvoisa puhemies

vaikka opiskelijat ovatkin suhteellisen tervettä joukkoa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen että opiskelijaryhmien väliset terveys ja hyvinvointierot kasvavat

monen eläkkeensaajan sosiaalisen elämän ja hyvinvoinnin kannalta on olennainen merkitys sillä että asuinympäristö ja elinpiiri on turvallinen ja tuttu ystävät ja harrastukset ovat saavutettavissa ja niin edelleen

kuten valiokuntakin painottaa tulee tässäkin asiassa pyrkiä tasapuoliseen kohteluun kaikille nuorille ja ythsn palvelut pitäisi saada kaikille opiskelijoille

yksi suuri kysymys vanhuspalvelulain osalta on mitä tehdään hoitajamitoitukselle ja toivonkin että siihen liittyvä lakiesitys saataisiin tänne eduskuntaan vielä tällä kaudella

arvoisa puhemies

tutkimusnäytön perusteella omavastuuosuuden kasvattaminen vähentää lääkkeiden käyttöä

arvoisa puhemies

opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa käsiteltäessä huomio kiinnittyy yliopisto ja korkeakoulusektorin tutkimus ja kehittämistoiminnan rahoituksen jo pitkään kestäneeseen vähenemiseen

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla tämä on merkinnyt sitä että eri julkiset tutkimuslaitokset ovat joutuneet irtisanomaan huomattavasti henkilökuntaa ja siten supistamaan toimintaansa

tämä on varsin huolestuttavaa tilanteessa missä erilaiset langattomat säteilylähteet kuten matkapuhelimien ja langattomien internet yhteyksien tukiasemat lisääntyvät koko ajan

päinvastoin nyt pitäisi kiirehtiä jo pitkään suunnitellun sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen matkakulujen ja lääkekustannusten maksukattouudistuksen toteuttamista

arvoisa puhemies

asiakasmaksujen korotukset lääkekorvausten pienentäminen ja eläkeläisten asumistuen laskeminen heikentävät erityisesti eläkeläisnaisten taloudellista asemaa sillä naiset muodostavat enemmistön köyhistä eläkeläisistä

tällä mittarilla mitattuna ei hallitus kovin korkeita pisteitä saa

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan rahankeräyslakia muutettavaksi siten että kansallisgallerialla olisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi kansallisgallerian toiminnan tukemiseen

tämä esitys lähti siitä huolesta mikä on viime aikoina kohdistunut yliopistojen rahankeräyslupiin nimittäin useissa suomalaisissa yliopistoissa on nyt käännetty anovasti katseet kohti valtiota

sivistysvaliokunta piti erittäin tärkeänä että nykyistä jatkokoulutuskenttää selkeytetään ehdotetulla tavalla ja että uudistuksessa tarkoitettu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus löytää oikean paikkansa nykyisessä jatkokoulutusmahdollisuuksien kirjossa

näin siitä syystä että yliopistojen uusien rahankeräyslupien kohtalo on ratkaisematta

hallituksen esityksessä tarkoitetut erikoistumiskoulutukset ovat osaksi koulutusjärjestelmään tulevia uusia kokonaisuuksia jotka vastaavat työelämän ja korkeakoulutettujen osaamistarpeisiin

ongelmana on että poliisihallituksella on uusi tulkinta jonka mukaan valtion suurimmaksi osaksi rahoittamat yliopistot rinnastetaan osaksi valtiota ja näin ollen rahankeräyslupaa ei enää voitaisi tällä perusteella myöntää

erikoistumiskoulutusta on tarkoitus luoda sellaiseen yhteiskunnallisesti merkittävään pysyväisluonteiseen osaamistarpeeseen johon voidaan vastata korkeakoulussa tehtävään tutkimukseen perustuvalla koulutuksella ja johon ei ole liiketaloudellisena toimintana toteutettavaa koulutustarjontaa

erikoistumiskoulutus ei siis olisi yleissivistävää tai harrastustoimintaan liittyvää koulutusta yleiseen täydennyskoulutustarpeeseen vastaavaa koulutusta eikä avoimilla koulutusmarkkinoilla toimivaa korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden palvelutarjontaa vastaavaa ja tämän tarjonnan kanssa kilpailevaa täydennyskoulutusta

tästä asiasta on valiokunnassa syntyneen huolen vuoksi nyt tehty tämä täydentävä esitys jossa esitetään kansallisgallerialle oikeutta toimeenpanna rahankeräyksiä

yhteiskunnan ja maamme elinkeinoelämän jatkuvat muutokset ja siitä johtuvat uudet taitotietovaatimukset edellyttävät selkeän elinikäisen oppimisen jatkopolun myös korkeakouluopiskelun osalta

tulevaisuudessa tulisi mahdollistaa myös kansallisteatterin kansallismuseon tai kansallisoopperan rahankeräykset sillä myös niillä on oikeushenkilöasema ja niidenkään yleisyyden ja se vei yleishyödyllisiin yleishyödyllisyyttä tuskin kukaan voi kiistää

esityksessä ja sen perusteluissa ei ole otettu kantaa siihen voiko markkinaehtoista koulutusta myöhemmin syntyä erikoistumiskoulutuksena toteutetuille asiantuntijuusaloille

yhtä tärkeää olisi että muut hallinnonalat arvioivat oman toimialansa osalta erikoistumiskoulutuksen tarvetta ja sen rahoitusta siten että kaikilla koulutusaloilla on tarjolla tarpeen mukaisia kohtuuhintaisia erikoistumiskoulutuksia

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta korostaa erikoistumiskoulutusta koskevan uudistuksen merkitystä korkeakoulutettujen asiantuntijoiden osaamisen päivittämisessä ja laajentamisessa työelämän kasvavia tarpeita vastaavasti

siitä huolimatta että opetusministeriössä on nyt ollut poikkeuksellisen paljon lainsäädäntövalmistelua muun muassa nuorisotakuuseen liittyen on hienoa että aikaa tämän lakiesityksen tekoon löytyi vaikka sitä ei todella ollut hallitusohjelmassakaan ylös kirjattu

kiitokset siitä

monissa perheissä on jääkaapin oveen kiinnitettynä lasten kanssa yhdessä sovitut ja toimivat säännöt vaikkapa läksyjen teosta peliajoista hampaiden pesusta karkkipäivistä ja sen sellaisista

oppilaiden tulee kuitenkin voida vaikuttaa laajemminkin itseään koskeviin asioihin kuin vain oppilaskunnan kautta sillä kaikki eivät voi eivätkä halua olla oppilaskunnan jäseniä

on selvää että pelkällä kurinpidolla ei työrauhaa rakenneta

monissa kouluissa on jo nyt käytössä kasvatuskeskustelu ja siitä tulee nyt uusi ja ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja asiattomaan käyttäytymiseen

jos vaikka on riipustanut pulpettiin ruman sanan on jatkossa mahdollista ja mielestäni jopa toivottavaa että oppilas velvoitetaan vaikkapa hiomaan puutyöopettajan kanssa pulpetin pinta kuntoon

myös oppilaan vastuuta tekemistään vahingoista selkeytetään

varsinkin ylemmillä luokilla ja toisen asteen oppilaitoksissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa että myös lukioissa on toisinaan tapauksia joissa oppilaan repussa tai säilytyskaapissa saattaa olla teräaseita alkoholijuomia tai jopa huumeita

tähän asti opettajalla ei ole ollut mahdollisuutta tarkastaa oppilaan tavaroita tai vaatetusta ja ottaa näitä häiritseviä esineitä pois ilman lupaa vaan tähän on tarvittu aina paikalle poliisi

omalla kotiseudullani on ollut tilanteita joissa kaapeissa on muun muassa ollut huumeita mutta niihin on ollut opettajan vaikea puuttua koska sitä tarkastus ja poisottamisvelvollisuutta ei ole ollut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olisi varmaan parempi et temme täällä eduskunnassa lähde arvottamaan nykytaiteen merkitystä

ja jos ajatellaan niin että nyt pitäisi pidättäytyä kokonaan nykytaiteen hankinnoista niin ei varmasti ole hyvä että meidän taideteosten jatkumossa tulee aukkoja tiettyjen aikakausien kohdalle

siksi kännykät tulee voida ottaa pois väliaikaisesti

jos ajatellaan taidehistoriaa vaikkapa kaikkien tuntemaa vincent van goghia hän ei ollut ollenkaan omana aikanaan tunnustettu taiteilija kun sitten taas tänä päivänä varmasti saarakkalakin kenties pitää hänen taiteestaan

turvalliseen kasvu ja opiskeluympäristöön eivät kuulu kännykät jotka aiheuttavat oppituntien työrauhaongelmien kiusaamisen keskittymisvaikeuksien lisäksi myös terveysriskejä

mutta noista hankintamäärärahoista sen verran että meillä ovat todella valitettavan pienet nämä meidän hankintamäärärahat ja vastikään sanomalehdessä oli vertailu erään yhdysvaltalaisen isohkon taidemuseon henkilökunnasta verrattuna suomalaiseen vastaavaan ja todettiin että henkilökuntamäärä on sama mutta usan taidemuseossa kuraattoreita oli vähemmän ja sen sijaan oli varainhankkijoita ja minä näkisin että olisi hyvä että suomessakin mentäisiin siihen suuntaan että olisi edes yksi varainhankkija jolloinka voitaisiin saada sitä ulkopuolista rahoitusta ja tehdä vaikka näitä ainakin itse niitä arvostan nykytaidehankintoja myöskin sitten enemmän

hyvä käytäntö voisi olla myös niiden kerääminen aamulla kännykkäparkkiin tai sitten koulun yhteinen sopimus siitä että aamulla kouluun tullessa kännykkä menee reppuun suljettuna ja sen saa avata vasta koulupäivän päätyttyä

siirtyminen tallennusalustojen myyntiin kytketystä hyvitysmaksusta valtion talousarvioon otettavaan hyvitykseen voi taata vakaan järjestelmän joka ei ole riippuvainen siitä ovatko kaikki yksityiseen kopioimiseen merkittävässä määrin käytettävät tallennusalustat ja laitteet kulloinkin maksun piirissä vai eivät

myös asiaa koskeva lainsäädäntö yksinkertaistuu huomattavasti kun sekä tekijänoikeuslaissa että asetuksessa nykyisin olevat hyvitysmaksua koskevat säännökset voidaan kumota

hyvityksen hallinnointiin ei kulu rahavaroja vaan yksityisen kopioinnin tutkimustoimintaan käytettävää osaa lukuun ottamatta koko määräraha voidaan suorittaa hyvityksenä tekijöille